miten hallitus aikoo varmistaa sen että tämä raha todella saadaan takaisin ettei se ole avustusta niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa sanottu tukea vain pankeille

kun me nyt etujoukoissa lähdemme hallituksen tahdolla näköjään tähän turneeseen mukaan niin kysyn että jos nyt käy niin että muut eivät tulekaan mukaan mitä sitten tapahtuu

täytyy toivoa tässä että tämä päästökauppa vaikuttaisi sitä kautta että nyt myös tämä jossain määrin järjetön hinnoittelu enkä nyt puhu kansallisesta hinnoittelusta vaan kansainvälisestä hinnoittelusta oikenisi niin että todella nämä suorat ja päästöjen kannalta parhaat yhteydet olisivat edullisempia

arvoisa puhemies

valitettavasti kreikan talous on hautautunu syvälle suohon ja suomi on ny lupautunu mielestäni ihan oikeen auttamahan kreikkaa

tällä hetkellähän on se tilanne että jos lentää tuonne jonnekin kauemmas niin saa sitä halvemmat lennot mitä mutkikkaamman matkan tekee eli tilanne on todella päästöjen näkökulmasta järjetön ja toivottavasti myös tämä sitten vaikuttaisi osaltaan siihen että reitit oikenisivat ja se olisi myös matkustajan etu ilman muuta

tämä on aika pelottava skenaario jos mietitään jokaista maakuntakenttää ja sitä että ne jotka niiden liepeillä asuvat tietävät niiden merkityksen alueen elinvoimalle

koska kuitenkin ilmastonmuutos on tosiasia mielestäni suomen pitää tehdä myös omia päätöksiä samalla kun peräänkuulutetaan muita maita mukaan näihin yhteisiin talkoisiin

ei tässä yksi maa pysty mitään tekemään mutta jos kaikki heittäytyvät syrjästäkatsojiksi ja odottavat että toiset tekevät jotain niin siinä ollaan sitten väärällä tiellä näitä omiakin päätöksiä pitää tehdä

tärkeää on kuitenkin palauttaa ainakin osa päästökaupalla kerättävistä varoista lentoliikenteen kulujen kattamiseen jotta energiatehokkaampia koneita ja toimintoja voitaisiin kehittää

ihan tässä lopuksi haluaisin vielä kiinnittää huomiota tähän mietintöön liittyvään lausumaan jossa kulminoituu valiokunnan tähän mietintöön mukaan menneen joukon ennakoitu huoli siitä että on ryhdyttävä pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin jos ollaan menossa asiassa huonoon suuntaan

viittaan tässä pykälän ja perustelujen ristiriitaan yhdessä kohtaa joka liittyy seutulippujärjestelmään joka jo vaikka lakia ei ole vielä annettukaan hämmentää alaa kun tehdään tilauksia jo ilmeisesti vähän ennakoiden ja perustelujen mukaan siellä

arvoisa puhemies

on todella tärkeätä että tätä hyväksi havaittua järjestelmää ei tuhota kehnoin perusteluin tai liiallisella kiireellä siirtyä toimivasta järjestelmästä uuteen järjestelmään

harmikseni olen huomannut että täällä ei työntekijänäkökulma kylläkään nouse kovin paljon esiin eikä se ollut valmistelussakaan kovin paljon esillä

alan säätely on hankalaa ja jopa asiantuntijat ovat erimielisiä siitä mikä on esimerkiksi perinteisen television rooli tässä kehityksessä

sitten toinen asia on että lain taloudelliset vaikutukset kunnille ovat jääneet täysin vaille huomiota ja sekin on näissä taloudellisissa ongelmissa painiskeleville kunnille iso asia

mietinnössä kuitenkin hyvin todetaan että poliittisen päätöksenteon tavoite on toimijoiden ja teknologioiden tasapuolinen kohtelu punaisena lankana kuluttajan etu

varmasti siirtymävaiheessa on sellaista liikehdintää mitä sitten myöhemmin ei välttämättä ole mutta todettava on että tämmöinen erilainen pendelöinti on tätä päivää

arvoisa puhemies

tämä kuntalähtöinen lähestymistapa on välttämätön sillä alueilla tiedetään alueiden asiat parhaiten ja meillä on kovin erikokoisia ja eri tilanteissa olevia kuntia suomenmaassa

jotkut käyvät töissä porista päivittäin jotkut tampereelta jotkut vielä kauempaa ja sitä varten meidän on kehitettävä myös raideverkostoa

nopeat yhteydet ovat tärkeitä ja siellä on paljon tehtävää

myös linjaus lisäajasta tuli tarpeeseen

jossain kohtaa näin semmoisen vrn suunnitelman jonka mukaan vaasaa etelämmästä ei kannattaisi lentää jos vr saisi raideratkaisut siihen malliin kuin se toivoo

nyt vain kuntien sitten pitäisi ottaa tästä hallituksen heitosta koppia ryhtyä toimimaan jotta ne pystyisivät turvaamaan tulevaisuutensa myös vuosikymmenten jälkeen

jo nyt osassa tampereen ympäristökuntia on hyvää osin poikkeuksellisenkin ennakkoluulotonta yhteistyötä jota pitäisi kehittää laajentaa syventää

mutta kotimainen ohjelma on katsottua arvostettua ja se on osa suomalaista kulttuuria ja paitsi kotimaisuutta nostan tässä esiin myös maakunnallisuutta

arvoisa puhemies

olin aikeissa tehdä lakialoitteen siitä että tyttöjen silpominen tyttöjen ympärileikkaus otetaan omana rikosnimikkeenään mukaan rikoslakiin ja sitten tietoja peratessani törmäsin kollega mikaela nylanderin nimeen ja pyysin häneltä että voitko ystävällisesti uudistaa aiemman lakialoitteesi joka todellakin sai valtavasti allekirjoituksia viime eduskunnassa ja kiitos mikaelalle että hän näin teki

miksi emme näillä toimivilla alueilla joita varmasti on muuallakin kuin meidän tampereen ympäristökunnissa vauhdittaisi tätä hyvää yhteistyötä jolloin kuntarajat voisivat jäädä luontevasti paikalleen mutta uudistuksen perusajatus toteutuisi

voin sanoa että se on hyvin erinäköistä kun oman maakunnan ihmiset sitä tekevät kuin jos täältä pääkaupunkiseudulta pärähtää tuonne pohjoiseen suomeen itä suomeen minne vain muualle suomeen tuotantoryhmä tekemään jotain juttua

he eivät ole perillä sen alueen ihmisten arjesta ja siitä tarinasta tulee äkkiä hieman erinäköinen kuin jos sieltä omalta alueelta ihmiset sitä juttua tekisivät on se sitten uutistoimintaa tai vielä erityisemmin jos se on viihteen puolen toimintaa

kannatan ehdottomasti tätä aloitetta

olen allekirjoittanut sen ja mikäli siinä on jotain lakiteknisiä ongelmia tai ristiriitoja voimassaolevan lainsäädännön kanssa niin sitä vartenhan meillä on lainsäädäntöneuvokset jotka ne katsovat

kansallisen identiteetin kannalta keskeisen kotimaisen ohjelmasisällön tarjontaan ja sen monipuolisen tuotannon edistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota

ä oikeusministeriön ja ja

sitten toisena asiana nostaisin tähän kokonaisuuteen liittyvät ja täällä jossain puheenvuorossa esiin nostetut tekijänoikeudet jotka eivät nyt ihan suoraan ole tässä kohteena mutta koska ne nousivat esiin niin myös minä haluan sanoa niistä jotain

tämä tyttöjen ympärileikkausasia ja nyt en aio ottaa millään tavoin kantaa tähän poikien ympärileikkaukseen ja vähän mietin sitä että mahtaako joku ottaa tämän asian puheeksi ja pikkuisen harmittelin että se näin tapahtui

tässä teknologiamurroksessa aihe on hyvin haasteellinen mutta tosiasia on että ilman sisältöjä ei ole myöskään laitemarkkinoita

tekijöitä siis tarvitaan ja mielestäni he ovat oman osansa tästä laajenevasta sisältötuotannosta laajenevasta sisältöjen jakelusta ansainneet

olin tilaisuudessa nähdä siellä useammankin tytön joka ja siellä todella tehtiin tämmöinen niin sanottu täydellinen ympärileikkaus näitähän on useaa eri laatua eli vähän vähemmän silvotaan vähän enemmän silvotaan tai sitten silvotaan ihan täydellisesti ja tässä kylässä tapana oli tehdä täydellinen ympärileikkaus

elikkä tässä todetaan että radiotoimialan toimintaedellytysten turvaamiseksi pitäisi laatia selonteon mukaisesti toimintasuunnitelmat jotta paikalliset ohjelmasisällöt niiden hiipunut määrä saataisiin nostettua takaisin ylös

nyt en tätä tarinaa olisi muuten kertonut mutta koska jotenkin tuli mieleen semmoinen asenneongelma vähän semmoinen vähättely siitä mistä tässä on kysymys niin kerron tämän tarinan

tämä liittyy aika pitkälti myös tuohon mitä aikaisemmin nostin esiin eli jos paikallisuus maakunnallisuus ja alueen ihmisiä kiinnostavat asiat häviävät radion tai television ohjelmavirrasta niin kyllä siinä sitten aika nopeasti kyseenalaistetaan väline ja sen oikeutus ja sen arvo ihmisille

mitään puudutusmahdollisuutta ei ollut koska kylän lähellä oleva joki tuli lähteestä joka oli suoraan sanottuna kuumaa vettä eli siellä käytiin peseytymässä mutta tämän joen vettä käytettiin niin sanotusti puudukkeena

sen jälkeen kylän parantajanainen leikkasi tytön ja leikkaaminen tapahtui joskus aikaisemmin oli tehty ehkä nuolenkärjellä mutta nyt se tehtiin partakoneen terällä ihan meille kaikille tutulla sellaisella joka laitetaan kertakäyttöiseen partakoneeseen jossa on kummallakin puolella terävä terä

näin yhden tytön joka oli parantunut jo tästä heidäthän sen jälkeen sidottiin ja he makasivat viikkotolkulla paikallaan että haavat umpeutuvat ja toki heitä hoidettiin mutta voitte arvata mikä tuska siinä on ollut ja mitä elämä on tämän jälkeen

näin yhden näistä tytöistä myöhemmin eri tytön koska hän oli ehtinyt jo toipua ja lähetyslääkäri joka oli paikalla kysyi suostuiko tyttö että voin nähdä hänet

me kaikki toivon mukaan tiedämme miksi tämä toimenpide tehdään ja mitä hyötyjä sillä kuvitellaan saavutettavan hyötyjä ja hyötyjä en tiedä ovatko ne hyötyjä mutta inhimillisyyttä kohtaan se on mittava rikos

se vammauttaa tytön aivan lopullisesti

tämä on vammauttamista ihmisen silpomista ihmiseen koskemista niin että hän ei voi ikinä siitä fyysisesti ja tuskin henkisestikään parantua

niin kuin kuultiin niin meillä on hyvin vähän tutkittua tietoa mutta tietoa tapauksista on ja millään tavalla tätä ei voi hyväksyä

on surullista että ette usko reumasairaita ihmisiä

he ovat kuitenkin oman sairautensa sen hoidon ja hoito osaamisen parhaita asiantuntijoita

te sanotte että hoito ei vaarannu

vaikea sairaus olisi jo kylliksi

paras keino tässä olisi valistus mutta mielestäni asia pitää sanoa ääneen sillä pitää olla oma nimike rikoslaissa me emme tätä hyväksy ja sen lisäksi pitää olla valistusta ja yhtään osoittele matta valistusta tähän maahan tuleville sellaisille maahanmuuttajataustaisille ihmisille joiden kulttuurissa tätä tyttöjen ympärileikkausta käytetään jotta he tietävät että me emme sitä hyväksy se ei käy

ja sanoisin tähän loppuun ei täällä syyllisiä haeta täällä haetaan vastuuta

asiasta pitää voida puhua ihan avoimesti ja jotenkin murheellisena tässä nyt kuuntelen että vaikka asia onkin tärkeä niin siitä ei parane oikeilla nimillä puhua

ikä ei tosiaankaan ole este kunto ratkaisee ja meillä on paljon nuoria ihmisiä jotka ovat huonommassa kunnossa ja työkyvyltään heikompia kuin ikääntyneemmät ja on hyvä asia että tässä on sitten lääkäri mukana katsomassa tätä tärkeää liikenteeseen sopivaa työkykyä kuntoa

tässä on mainittu nämä linja autonkuljettajat ja heihin liittyen muistan täällä usein käydyn keskustelun että minkä vuoksi sairaseläkkeellä oleva linja autonkuljettaja voi heittää tällaista koululaiskeikkaa ja muuta ja on pelätty sitä kuntoa että onko se kuitenkaan riittävä viemään edes tämmöisiä satunnaisia kuljetuksia

uskon että abortin tekeminen on varmasti niin raskas päätös ettei enää ulkopuolista tuomiota tarvita ei keneltäkään ja kaikkein vähiten varmasti siltä henkilökunnalta joka on juuri sillä hetkellä terveydenhuollossa vuorossa ja töissä

näiden keskustelujen yhteydessä liikenne ja viestintävaliokunnassa on puhuttu siitä onko geriatri riittävä vai pitäisikö olla enemmän liikennelääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä

tämä on yksi asia jonka toivoisin että ottaisitte tämän asian käsittelyssä esille koska monesti todetaan että liikennelääketiede on aivan oma juttunsa ja siihen pitäisi perehtyä paremmin jo lääkärikoulutuksessa ja sitä kautta antaa lääkäreille enemmän osaamista niistä valmiuksista ja aisteista tiedoista mitä liikenteessä tarvitaan jotka sitten heikentyvät iän myötä

ymmärrän molemmat lähestymistavat joilla tätä nimenomaista lakialoitetta on nyt lähestytty mutta olen myös taipuvainen katsomaan asiaa edustaja grahn laasosen näkökulmasta viitaten siihen kun hän totesi että missä sitten menee tavallaan tämän hoidosta kieltäytymisen raja

nyt tuntuu mahdottomalta että joku kieltäytyisi vaikkapa elämäntapasairauksien vuoksi sairastuneen hoidosta mutta mitä viiden tai kymmenen vuoden kuluttua

mutta periaatteessa suhtaudun myös tähän hyvin myönteisesti osittain johtuen myös siitä että haluamme pidentää työuria ja miksei sitten hyväkuntoisille ihmisille anneta mahdollisuus jatkaa työssään

eikö asia ole hoidettavissa nimenomaan työaikajärjestelyin ja niin että ne henkilöt joilla tällainen vakaumus on eivät joudu näihin tehtäviin työpaikallaan

kyllä se oli keskustavetoinen hallitus joka nosti energiaveroja arvonlisäveroa ja korotti juuri näitä tällä hetkellä ihmisten taloudessa kovasti tuntuvia erilaisia maksuja

kyllä se taitettu indeksi siellä mainitaan

kehottaisin katsomaan sivuja vähän eteenpäin

tärkeää tässä kuitenkin on se että hallitus tarttuu tähän työtä ja oikeudenmukaisuutta korostaen niin että köyhyys ja syventynyt eriarvoisuus saadaan pysähtymään vaikka rahasta onkin pulaa

siellä on keinona oikeudenmukainen verotus perusturvan korotus ja työllisyys muun muassa joitain mainitakseni

olisinkin halunnut tähän loppuun kysyä jos mahdollista että kun kaikkein eniten tämän hallituksen ulostulon jälkeen ainakin itselleni kohdistuneita kyselyitä on tullut tähän taitettuun indeksiin liittyen niin koska tämä työryhmä aiotaan laittaa käyntiin

arvoisa puhemies

sain aamulla puhelun ihan tavalliselta suomalaiselta naiselta pirkanmaalaiselta yksinhuoltajaäidiltä joka on fyysisen psyykkisen ja ennen muuta taloudellisen kestokykynsä äärirajoilla

toivon ettette tällä kertaa mene takuueläkkeen taakse sillä pientä työeläkettä saavat eivät sitä saa

arvoisa puhemies

puolustuksen rakenteiden uudistamiseksi on tässä talossa tehty kirjauksia pitkään ja aika on nyt otollinen sillä hyvin on tiedossa että meidän lämmitetyillä kasarmeillamme on tyhjien vuoteiden ongelma

jos nyt sitten puolustus ei tähän osallistu millään tavalla kuten ilmeisesti perussuomalaiset esittävät niin onko sitten teidän mielestänne tämä vietävä pois sosiaali ja terveydenhuollosta vai opetuksesta lapsilta vai vanhuksilta

pienen kansan vahvuus on yhtenäisyys

mikä teidän vaihtoehtonne on

samalla ette kuitenkaan anna omia leikkauslistojanne ette kerro millä tavalla sitä valtionvelkaa saataisiin pienennettyä vaan päinvastoin puheenvuoroissa kerrotaan mitä kaikkea hyvää voitaisiin vielä antaa ihmisille tämän kaiken lisäksi

on ollut arvokasta että suomi on ollut yhtenäinen puolustus ja turvallisuuspolitiikassaan ja tämän taustalla ovat olleet parlamentaarisesti luodut pelisäännöt yhteinen sopimus siitä miten edetään

tämä muutos on joka tapauksessa erittäin iso asia ihmisille ja varuskuntapaikkakunnille ja nyt on todella tärkeää äärimmäisen tärkeää että toimitaan hyvän työnantajan periaatteen mukaisesti ja luodaan uutta työtä verotuloja noille paikkakunnille ja ihmisille

nyt hallitus on heittänyt lisää lientä parlamentaarisesti kootun seurantaryhmän yhteiseen keitokseen siis vesittänyt tehtyä sopimusta

eli kokonaisuus tämä yhtälö ei toimi ja opposition vaihtoehto on täysin tyhjä

tämä tukee myös sitä että tavalliset suomalaiset ihmiset lapsiperheet eläkeläiset opiskelijat työttömät eivät joudu siihen kovaan tilanteeseen mikä olisi jos tätä velkaa lähdettäisiin äkkirysäyksellä alentamaan

kenties tuo perinpohjainen menettely takaa juuri sen kaivatun konsensuksen jotta oltaisiin kaikki samaa mieltä siitä miten näissä asioissa edetään

arvoisa puhemies

netin valvonta on äärimmäisen vaikeaa ja jotenkin on vähän noloa se että täällä ruvetaan epäilemään toistemme luetun ja kuullun ymmärtämistä